voi olla että kannattavuus voisi parantua jos nurmes ei olisikaan umpikujan perällä vaan matka voisi jatkua pohjoiseen kainuun matkailun helmeen vuokattiin saakka

tuomalla vaihtelua koulunkäyntiin liikunta parantaa oppilaiden keskittymiskykyä ja motivaatiota

nimittäin kyseessä on tämä taksiralli jota kunnat ja kela maksavat vuosittain

arvoisa puhemies

rahoitusta suunnataan esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn sekä työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin

myönteisiä ovat myös liikunnan määrärahoihin tehnyt lisäykset sillä tällä hetkellä liian moni suomalainen liikkuu aivan liian vähän ja liikunta on yksi tärkeimmistä terveyden edistämisen sekä ennalta ehkäisevän terveydenhuollon keinoista

mustajärvelle että en iloitse nykytilanteesta vaan iloitsen suunnattomasti siitä että tehtyä selvitystä käytetään näin välittömästi päätöksenteon tueksi

yksittäistenkin ihmisten jotka eivät välttämättä ole edes suoraan liikenteen kanssa tekemisissä hyvällä idealla saattaa saada aikaan miljoonasäästöjä tästä esimerkkinä kotkalainen hoitaja joka yhdisti dialyysipotilaiden hoitoajat asuinpaikan mukaan

vaikka viime aikoina olemme joutuneet kuulemaan monia murheellisia lomautus ja irtisanomisuutisia eri alojen yrityksistä ympäri suomea niin samanaikaisesti on huolehdittava myös ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta tuleville vuosille

toisaalta näiden konkreettisten opiskelupaikkalisäysten rinnalle tarvitaan myös joustavia opinto ja koulutusväyliä lisää erilaisia mahdollisuuksia esimerkiksi aikuiskoulutussektoreille sekä alan osaavia opettajia

ylipäänsä ihmisten lääkärireissuun tulisi yhdistää muu asioiden hoito kauppa ja harrastukset

haluaisin vielä uudelleen tiedustella ministeriltä miten me voimme toimia kenties nopeuttaa aikataulua ettei tällainen mielivaltainen tilanne pääse romuttamaan ja rapauttamaan maaseudun mahdollisuuksia

arvoisa puhemies

opetusministeriö on paljon vartijana sillä koulutuspoliittisilla linjauk sillaan se pystyy vastaamaan myös terveydenhuoltoalan koulutuksesta eri puolilla maata

tulevaisuudessa samaan kyytiin tulisi myös saada sekä itse matkansa maksavia että sitten yhteiskunnan matkakorvauksia saavia asiakkaita

ministeri bernerin käynnistämän joukkoliikenteen kokonais uudistuksen onnistuminen on kohtalonkysymys pitkien välimatkojen päässä asuville suomalaisille

siksi on välttämätöntä tarkastella kaikkia julkisia rahavirtoja jotka kohdennetaan ihmisten liikkumismahdollisuuksien tukemiseen

valiokunta edellyttää ripeitä päätöksiä ja lausumassaan ehdottaa että hammaslääkärien koulutusta koskevat päätökset kuopion osalta tulee tehdä ensi kevään kehysriihessä

arvoisa puhemies

hammaslääkärikoulutuksen palauttaminen kuopioon tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös mittaamattoman tärkeällä ennalta ehkäisevän työn saralla

hammaslääketieteellisen koulutusohjelman rinnalle tulee rakentaa osaamiskeskus joka huolehtii hammaslääkärien ja hoitajien ja suuhygienistien lisä ja täydennyskoulutuksesta

osaamiskeskus voi auttaa myös omalta osaltaan hammas ja suusairauksien ehkäisyssä sillä kunnissa erityisesti tämä osa alue on kärsinyt hammashoidon keskittyessä lähinnä akuuttihoitoon

tällä hetkellä kalliissa suusairauksien erikoissairaanhoidossa hoidetaankin vaikeita suun ja hampaiston sairauksia jotka ovat saaneet rauhassa pahentua hammaslääkäripulasta johtuen

hammaslääkärikoulutuksen sekä osaamiskeskuksen suunnittelun yhteydessä tuleekin huomioida erityisesti suugeriatria eli ikääntyneiden hampaiden hoito

nykyisellään hammaslääkärikoulutus ei sisällä riittävästi vanhusten suusairauksien opetusta

erityisen haavoittuva ryhmä on laitoksissa asuvat vanhukset jotka eivät itse pääse hammaslääkärin vastaanotolle vaan lääkärin on tultava vuodeosastoille

erityisen tärkeää on että aloitettavassa hammaslääkärikoulutuksessa vanhusten suun hoito nähdään luonnollisena osana hammaslääkärin työtä ja siksi vanhusten suusairauksien opetuksen täytyy olla keskeinen osa perusopetusta eikä vain mahdollinen erikoistumisala

valitettavasti vanhustenhoito on yhteiskunnassamme vielä pitkälti välttämätön paha ja jos asenne vanhuuteen on kielteinen eivät nuoret opiskelijat halua erikoistua sille alalle

hammaslääkärikoulutuksen uudelleen aloittamisen merkitys itä ja keski suomen alueelle ja sen asukkaille on ennen kaikkea terveyspoliittinen

tulevassa itä suomen yliopistossa on kaikki mahdollisuudet vastata tämän päivän haasteisiin sillä kansanterveyden ja terveystiedon osaamista kuopion yliopisto on pullollaan ja hammaslääkärikoulutus on hyvä kytkeä tähän ympäristöön

tällä tavoin vältetään muiden hammaslääkärikoulutusta antavien koulutusyksiköiden ongelmat jotka johtuvat siitä että on keskitytty pelkästään yksittäisten hampaiden hoitamiseen

sivuan vanhusten laitosoloja lastensuojelun ja lapsiasioiden käsittelyä ja sitten kolmantena asiana tätä edustaja zyskowizin esiin nostamaa paperittomien terveydenhuoltoa

oikeusasiamies nostaa esille vanhusten tilanteen laitoshoidossa

meillä on kymmeniätuhansia ihmisiä erilaisissa palveluasumisen ja laitoshoidon malleissa ollut ja tulee varmasti meidän demografisen kehityksen vuoksi olemaan myös jatkossa

olen samaa mieltä

mutta se mitä meillä ei tulisi olla ja mihinkä meidän jatkuvasti on syytä kiinnittää huomiota on se että siellä on erilaista kaltoinkohtelua ravinnonpuutetta ongelmia hygieniassa riittämätöntä vaippojenvaihtoa kuntoutuksen puutetta siis ihan kerta kaikkiaan kuntoutuksen puutetta ulkoilun mahdollisuuden puutetta

edustaja kymäläinen käytti puheenvuorossaan ilmaisua että näitä nykyisiä hallituksen aikomia säästöjä ei voi perustella menneillä leikkauksilla

näitä ongelmia on myös sitten avopalvelun piirissä olevien vanhusten ikäihmisten asioissa

olen täysin samaa mieltä mutta itse kyllä olen taipuvainen myös ajattelemaan niin että näitä leikkauksia joudutaan tässä mittakaavassa tekemään sen takia että edellinen hallitus ei pystynyt minkäänlaiseen linjakkaaseen toimintaan

käyn ensin läpi tätä ehdotettua tupakkalakia ja sitten jatkossa puhun vähän enemmän tästä sähkötupakasta ja siitä tehdyistä joistakin tutkimuksista kun tässä keskustelussa on väitetty että tällä sähkötupakalla olisi joitakin erityisiä terveysvaikutuksia verrattuna tupakointiin ja tupakkaan

oikeusasiamies nostaa esille turvallisuudentunteen heikkouden

oikeusasiamies tuo esille että näitten vanhustenhoidossa käytettävien itsemääräämisoikeuden rajoittamistoimenpiteitten tulisi perustua lakiin mutta vaadittava säädöspohja puuttuu kuitenkin kokonaan

täällä on keskusteltu saksan mallista ja on totta että eduskunta on tänä syksynä käynyt usean valiokunnan voimin hakemassa sieltä esimerkkejä

nämä asiat eivät ole yksinkertaisia mutta näen kyllä että nämä asiat on hyvä nostaa myös näillä ja tulevilla valtiopäivillä esille

tällä tupakkalain uudistuksella pyritään ehkäisemään tupakkatuotteiden käytön aloitusta ja nikotiinin riippuvuuden syntymistä sekä edistämään tupakkatuotteiden käytön lopettamista

lastensuojelusta ja lapsiasioista oikeusasiamies nostaa kertomuksessa kuntien lastensuojelun yleisten voimavarojen niukkuuden

tämä on tunnettu tosiasia valitettavasti edelleenkin lähes joka puolella suomea ja ongelmana on ylipäätänsä sosiaalityöntekijöiden vähäinen määrä joskus puutteellinen koulutus ja sitten työntekijöiden suuri vaihtuvuus

siellä on vain puolentoista kuukauden puskuri ja minusta ainakin tämä kuvio on meillä paljon parempi ja kestävämpi sillä jos jotain isompaa turbulenssia talouteen tulee niin kyllä me suossa olisimme jos meillä ei olisi eläkkeitä rahastoitu

sähkösavukkeita ei saisi myöskään käyttää tupakoimattomissa tiloissa tai pitää esillä vähittäismyynnissä

tavoite ja nikoni nikotiinitomista nesteistä

tässä yhteydessä haluaisin todeta ja kannustaa meitä kaikkia että meillä on eri puolilla suomea myös erinomaisia hyviä malleja ja käytänteitä

ddrn aikomus on että tupakkamaut ovat sallittuja ja esimerkiksi juuri karkki ja hedelmämaut puolestaan kiellettyjä

perusteluna tälle rajaukselle on se että halutaan vähentää sähkösavukkeiden houkuttelevuutta etenkin lasten ja nuorten näkökulmasta ja tällä tavoin ehkäistä ensinnäkin nikotiiniriippuvuuden syntymistä toiseksi pienten lasten nikotiinimyrkytyksiä nikotiini on juotuna hyvin tappava aine ja kolmanneksi sähkösavukkeiden käyttämistä tupakoinnin ja jopa kannabiksen polton harjoittelutuotteena

imatralla on hyvinvointineuvola palkittu ohjelma tai ihan käytössä oleva malli jossa panostetaan erityisen paljon ennalta ehkäisevään työhön perheiden varhaiseen tukemiseen

näillä kaikilla toimenpiteillä ollaan saatu parannettua lasten hyvinvointia perheitten hyvinvointia ja tuotu isoja säästöjä kunnalle siinä että tätä lasten huostaanottoa ja muita tämmöisiä raskaampia toimenpiteitä ei ole sitten tarvittu

lisäksi tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä että etenkin makeat makuaineet olisivat terveydelle haitallisia höyrytettyinä ja keuhkoihin vedettyinä

näenkin että nyt sote uudistuksessa yksi meidän tärkeimpiä tehtäviä on poimia näitä loistavia malleja ja levittää niitä eri puolille suomea

kansalaispalaute tästä erityisesti sähkötupakan linjauksista on ollut hyvin aktiivista ja siellä on ollut melko hienoja tarinoita tupakasta irrottautumisesta sähkötupakan avulla

sitä kautta saadaan säästöjä ja sitä kautta saadaan parempaa sosiaali ja terveydenhuoltoa ja sitä kautta parempia myönteisempiä kirjauksia oikeusasiamiehen vuotuisiin kertomuksiin